mikäli hyväksymme huomenna evm sopimuksen emme vapaudu maksuvelvollisuudesta vaikka ajautuisimme itse tuen hakijoiksi

mahdollisella lisärahoituksella saataisiin pidettyä edes nykytilanne ja voitaisiin pyrkiä parantamaan toiminnan yleistä tasoa ja siten lisättyä kansalaisille tuotettavia turvallisuuspalveluita

taloudellinen tilanne on kuitenkin niin valtion kuin kuntienkin osalta sellainen että sekä työttömyysluvut että ihmisten lisääntyvä syrjäytyminen tuovat haasteita sisäisen turvallisuuden ylläpitoon mikä osaltaan merkitsee taas lisää työtä poliiseille

miksei suomi ponnekkaammin vaatinut imfn mukaantuloa

pora kolmoseen liittyy myös voimakas poliisin toimitilojen vähentämistarve ja poliisin toimitilaratkaisut ovatkin siis kärsineet määrärahojen vähentymisestä ja hal lintorakenneuudistuksesta

siitä ei puhuttu täällä edes sivulauseissa

hämeen poliisilaitos on kuitenkin maksanut koko vuoden tiloista vuokraa senaatille ja maksaa edelleen niin kauan kunnes senaatti löytää tiloihin uudet vuokralaiset

yhteiskunnallisesti olisi kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa puhua polii sien määrän ja siten myös rahoituksen lisäämisestä eikä esittää jatkuvia leikkausuhkia

pahimmassa tapauksessa piikki avataan nyt myös muiden maiden pankeille

puhutaan euroopan laajuisen pankkivalvonnan tarpeesta

toiminnan kannalta täytyisikin päästä tilanteeseen jossa rahoituksen kokonaistaso pidetään ennustettavana ja mahdollisimman vakaana niin sanotut indeksikorotukset huomioiden

on kuitenkin muistettava että kun puhutaan poliisin resursseista ei pitäisi aliarvioida kenenkään työpanosta vaan pohtia asiaa kokonaisuutena

arvoisa puhemies

kannatan edustaja soinin tekemää esitystä jossa todetaan ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

kuten monet muut täällä myös minä saan päivittäin postia kansalaisilta jotka kertovat pelkäävänsä omasta tai perheensä tai läheistensä puolesta

erityinen huoli on myös kuntapäättäjän näkökulmasta se ettei kuntapäättäjiltä kysytä mielipidettä vastaanottokeskuksen perustamisesta paikkakunnalle

näin sen käyttämisessä

ei voi olla oikein että laskut kotouttamisesta ja kotouttamisen jälkeen lankeavat lopulta kuntalaisten maksettaviksi

kuntatalous on huonossa jamassa

ymmärrämme yleisen taloustilanteen vaikeuden joten myös kuntasektori osallistuu säästötalkoisiin mutta hallituksen leikkaukset kuntien valtionosuuksiin ovat menneet jo aivan liian pitkälle

viesti sieltä kuntalaisilta on että erityisesti sekä lapset että vanhukset pelkäävät

pienen alakoululaisen koulumatka kulkee tällaisen vokin ohi metsäistä tietä noin kolmen kilometrin matkan ajan

hallitus asettaa kuntapäättäjät ikävään asemaan

onko niin että atomivoimaloiden turvavyöhykkeiden alueille tai muihin kansallisesti tärkeille alueille vastaanottopaikkoja ei voi perustaa

kehitysapu on nykyisellään pirstaloitunutta ja sen rakenteita uudistamalla voitaisiin varmasti saavuttaa merkittäviä säästöjä ja ennen kaikkea varmistaa että apu menee sinne ruohonjuuritasolle jossa sitä kipeästi tarvitaan

nuorten yhteiskuntatakuu on yksi tämän hallituksen kärkihankkeista

harmaa talous on kiinteästi sidoksissa korruptioon

tämä pitäisi suomessa uskaltaa tunnustaa ja myös korruption ehkäisemiseen tulisi kiinnittää vielä enemmän huomiota ja suunnata siihen resursseja

arvoisa puhemies

olen todella iloinen että myös täällä salissa on useampia näistä sote työryhmän jäsenistä kertomassa meille omasta työstään ja siitä miten se on mennyt

minulla on yksi sellainen kysymys mikä on päijät hämeen maakunnasta tullut todella monelta suunnalta ja se kysymys liittyy tähän sote työryhmän päätökseen että se yksimielisesti päätti että kaikki päijät hämeen sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat siirretään eteläiseen sosiaali ja terveysalueeseen vaikka suurin osa päijät hämeen kunnista oli kuitenkin ilmaissut halunsa suuntautua läntiseen sosiaali ja terveysalueeseen

arvoisa ministeri kysyisinkin miten arvioitte onko teidän mielestänne suomessa tutkittavaa korruptiota ja jos niin kuinka tämä näkökulma otetaan huomioon poliisin toimintamahdollisuuksia mietittäessä

arvoisa puhemies

ensi vuoden talousarvioesityksessä todetaan että ely keskukset edis tävät yrittäjyyttä työmarkkinoiden toimintaa osaamista ja kulttuuria hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla

kuntiin on kyllä lähetetty monenlaisia lausuntopyyntöjä kuntapäättäjät ovat käyttäneet erilaisten lausuntojen tekemiseen mielettömät määrät työtunteja ja voimavaroja lausuntopyyntöjä joihin vastatessa olisi pitänyt olla todella syvällisiä ja perinpohjaisia tietoja muun muassa siitä miten sote ja kuntarakenneuudistukset liittyvät ja linkittyvät toisiinsa

ministeri huovinen ei ole enää salissa mutta olisinkin kysynyt voisiko joku työryhmän jäsenistä vastata millä perusteella päijät hämeen kuntien tahtotila ohitettiin

mutta pohjavesialueen haavoittuvaisuus edellyttää elinkeinoelämältä erityisiä ympäristönsuojelullisia toimia ja kalliita investointeja

kunnissa valtion uskottavuus ja luotettavuus on valitettavasti heikompaa kuin koskaan tilanteessa jossa pitäisi kyetä katsomaan rakentavasti ja luottavaisena tulevaisuuteen

ministeri ihalainen on kirjalliseen kysymykseeni vastannut että ely keskusten säästötoimenpiteiden aiheuttamiin muutoksiin varautuminen vaatii määrätietoisia sopeuttamistoimia joiden suunnittelu ja toimeenpano käynnistetään välittömästi

patsaan ideana oli se että me kansanedustajat muistaisimme patsasta katsoessamme että me teemme päätöksiä lastemme ja nuortemme tulevaisuutta varten

kysyisinkin ministereiltä millä tavoin näitä ely keskusten toimintoja on päätetty tehostaa niin että nämä tarvittavat erityisresurssit ja paikallisosaaminen eivät päijät hämeestä karkaa ja miten näette erityisesti tämän hämeen ely keskuksen tärkeän toiminnan jatkuvuuden turvaamisen

arvoisa puhemies

kunta voi harkintansa mukaan järjestää valmennuksen itse tai hankkia sen muilta toimijoilta kuten järjestöiltä

perussuomalaisia on syytetty siitä ettemme me halua kantaa vastuuta koska olemme vastustaneet näitä lähes katteettomia rahalähetyksiä

järjestöjen tekemää työtä ei voi liikaa korostaa

tämä kriisi on saanut alkunsa siitä että nämä vastuuttomasti omaa talouttaan hoitaneet maat eivät ole itse kantaneet vastuuta omasta taloudestaan eivätkä omista kansalaisistaan

arvoisa puhemies

esimerkkinä vaikkapa lahden kaupunki joka ansiokkaasti tekee yhteistyötä maan kolmanneksi suurimman omaishoitoyhdistyksen päijät hämeen omaishoitajat ja läheiset ryn kanssa

tilanne on muhinut näissä maissa vuosikymmeniä eikä eun taholta taloustilanteisiin puututtu vaikka välineet olivat olemassa kuin myös tieto virheellisistä talousluvuista

sieltähän löytyikin suorastaan laskiämpäri

omaishoitoyhdistysten tekemä työ omaishoitosuhteen eri vaiheissa on äärimmäisen tärkeää

yhdistykset tukevat ohjaavat ja neuvovat selviytymään arjessa sekä tarjoavat omaishoitajille niin arvokkaita ja tärkeitä vertaistapaamisia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tarvitsemme isoja rakenneuudistuksia joista isoimpia on yhdenvertaisten sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko maahan

budjettiriihen alla julkaistussa sari kehusmaan väitöskirjassa todettiin että omais hoitajien arvo suomen taloudelle on kiistämätön ja ilman heitä olisimme pulassa

arvoisa puhemies

meillä suomessa on käynnissä muun muassa vanhuspalvelulain uudistus jota karsitaan monilta luvatuilta osin koska suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon ei riitä rahaa

mitä meidän vanhuksemme ovat saaneet näiltä kriisimailta vanhukset jotka vaipoissa ja lääkkeillä turrutettuina makaavat hoitolaitoksissa vailla tarpeellista hoitoa

jotta järjestöillä säilyisi jatkossakin mahdollisuus osallistua omais ja perhehoidon kärkihankkeisiin liittyviin kokeiluihin tulee sosiaali ja terveysvaliokunnan kiinnittää myös tähän asiaan huomiota

sosiaaliturvamme on eu lainsäädännön myötä nyt avattu työperusteiseksi joten ottajia riittää

european association for children in hospital on laatinut lasten hyvän hoidon kriteerit joita pitäisi pystyä noudattamaan myös täällä suomessa mutta näin ei ole asianlaita